buying social oppaan mukaan sosiaalisia näkökulmia ovat muun muassa työ ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sosiaalisen inkluusion tukeminen yhteisötalouden ja pk yritystoiminnan edistäminen tasa arvoisten mahdollisuuksien tukeminen esteettömyys reilu kauppa sekä laajempi vapaaehtoinen yritysten yhteiskuntavastuun noudattaminen

näillä hankinnoilla voidaan edistää myös pitkäaikaistyöttömien vajaakuntoisten vammaisten ja maahanmuuttajien työnsaannin tukemista ja kaikkihan tämä myös vähentää kaupungin työmarkkinatuki ja toimeentulotukimenoja

eli kaiken kaikkiaan siitä seuraa hyvä winwin tilanne kaikille

sähköistystä koskeva päätös on alueen kehityksen kannalta erittäin tärkeä sillä raaseporin seutu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi

kaupunkiseuduille tarvitaan kattavat raideliikennejärjestelmät jotka edistävät niin alueen asukkaiden hyvinvointia kuin elinkeinoelämän kilpailukykyäkin

metroa rakennetaan parasta aikaa välillä ruoholahtimatinkylä mutta länsimetro on kokonaisuus joka ei pääty matinkylään

tämä ed

aloitteessa todetaan että eläinsuojelulain tavoitteena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä kivulta ja tuskalta ja on tunnettu tosiasia etteivät häkissä kasvavat eläimet pysty käyttäytymään lajityypillisesti ja häkkituotanto ei tue eläinten hyvinvointia

silloin olemassa oleva projektiorganisaatio voi keskeytyksettä jatkaa työtään

suomi on niitä harvoja maita joissa se on edelleen sallittu

mielestäni lakialoitteessa on hyvin otettu huomioon tärkeitä seikkoja esimerkiksi se että on annettu reilusti siirtymäaikaa ja myöskin se että huolehditaan siitä että turkistuottajille löytyy muita vaihtoehtoisia urapolkuja ja tukea ammatin vaihtoon

tietysti on sekin näkökulma että jossakin muualla maailmassa esimerkiksi kiinassa voivat olla vieläkin heikommat tuotanto olosuhteet mutta siihen varmasti tarvittaisiin joitakin tarkempia laatustandardeja ja tarkkailua ettei meille tulisi tuontina mitään epäeettisesti tuotettuja tuotteita

metsähallitus laki koskettaa kolmasosaa maamme vesi ja maa alueista ja tähän uuteen lakiluonnokseen on tehty muutoksia jotka heikentävät luontopalveluiden asemaa ja ympäristöministeriön ohjausta

tämähän koskee ihan kaikkea tuontia mitä meille tulee ettei tule mitään lapsityövoimalla tuotettua eikä mitään kovin epäeettisissä oloissa tuotettuja tuotteita

varsinkin edustaja viljasen puheet täällä yhdestä isännästä vain lisäävät pelkoja

valiokunnan saaman selvityksen mukaisesti hanketta olisi perusteltua jatkaa välittömästi käynnissä olevien louhintatöiden valmistuttua sillä näin työmaa voisi jatkua keskeytyksettä millä saavutettaisiin merkittäviä kokonaistaloudellisia hyötyjä

toisaalta kärnä puhui siitä että eduskunnan on syytä huolella käsitellä asia ja on oltava valmius myös tehdä pykälämuutoksia

toivon että valiokunnassa tarkkaan harkitaan tässä aloitteessa esitettyjä näkökohtia ja että suomessakin voisimme siirtyä samalle tasolle muun euroopan kanssa

arvoisa puhemies

valtion maankäyttöä koskevien ristiriitojen vähentämiseksi olisi parasta siirtää julkisten hallintotehtävien taseeseen ne alueet joiden merkitys metsätaloudelle on vähäinen kuten retkeilyalueet ja luontaistalouden alueet

tällä hetkellä ei myöskään ole käynnistymässä muita suuria louhintahankkeita joten töiden välitön jatkaminen edistäisi ja tasoittaisi myös alan työllisyyttä

sipilän hallituksen visio maalailee kauniita tulevaisuuskuvia mutta karut liitteessä kuvatut leikkaukset rakentavat syrjivää suomea

ja toisaalta miksi jos saamelaisten asema ei heikkene ja alkuperäiskansan asema ei heikkene tämä pykälä heikentämiskiellosta on kokonaan poistettu laista

meillä ei ole varaa enää yhteenkään lamaan kun olemme juuri elvyttäneet taloutta

kaikkein vähäosaisimmilta leikataan lapsilisää ja opintotukea pienennetään koulutuksesta ja tutkimuksesta tulevaisuuden iduista leikataan kautta linjan

kreikan tukeminen on ainoa vaihtoehto turvata myös suomen vähäosaisten työllisten ja työttömien tulevaisuus

yhdistämällä ilmastonmuutoksen torjunta talouden vakaus ja tulevaisuus

vihreät toteuttaisivat työllistäviä uudistuksia työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista pienyrittäjyyden helpottamista sekä kasvualojen vauhdittamista energiaremontilla ja investoinneilla

tavoitetta lamaannuttavat leikkaukset tekesin määrärahoista suomen akatemialta yliopistoilta

huoli perustutkimuksen tulevaisuudesta on todellinen

kaikkien euromaiden talous on saatava kuntoon

myös suomen on toimittava julkisen talouden tasapainottamiseksi

jos vanhempi jää työttömäksi tai hoitaa nuorempaa sisarusta hallitus kaavailee että lapsen tulee jäädä pois kokopäivähoidosta

arvoisa puhemies

ketään ei saa syrjäyttää

muutos on käytännössä pieni mutta se on kuitenkin iso ja periaatteellinen kysymys ja kannatan tätä aloitteessa esitettyä ajatusta

joulu ja juhannus ovat kaksi suomalaisille tärkeää juhlapyhää ja kaupan henkilöstö pääsee nopeammin itsekin hiljentymään juhlanviettoon omien läheistensä pariin

leikkaukset kouluterveydenhoitoon neuvolaan ja opetuksen tasoon kasvattivat lamasukupolven jonka pahoinvointi näkyi lisääntyneinä huostaanottoina ja syrjäytyneisyyden kasvuna

globaali finanssikriisi sai alkunsa yhdysvalloissa ja siihen kuului muun muassa keinotekoista asuntokeinottelua

usan keskuspankki antoi liikaa lainaa liian alhaisella korolla

arvoisa puhemies

sateenkaariperheet ovat saamassa isyysvapaan ja isyysrahan niin sanotun isäkuukauden perheen sisäisen adoption jälkeen

pienyrittäjän aseman parantamiseen on lupaavia ja hyviä uudistuksia tulossa kuten yrittäjävähennys

tästä syystä asuntohintoihin tuli valtava kupla

setan lausunnossa on ilmennyt se että sateenkaariperheet joutuvat tässä eriarvoiseen asemaan muiden perheiden kanssa joutuessaan odottamaan adoptioprosessia

tarvitaan välineitä estää vääränsuuntainen kehitys

tarvitaan johdannaismarkkinoiden avoimuutta vakautta ja niiden säätelyä

seta on kuulemisessa esittänyt ettei juridista vanhemmuutta eli adoptiopäätöstä pidä säätää edellytykseksi isyysrahan ja isäkuukauden saamiselle vaan oikeus tulee syntyä suoraan puolisolle syntyvän lapsen syntymän perusteella

esimerkiksi avoliitossa miehellä on mahdollisuus isyysrahan käyttöön kumppanille syntyvän lapsen syntymän perusteella jo ennen isyyden vahvistamista

eu komissio ehdottaa unionimaille yhteistyötä kansallisten budjettien valmistelussa jäsenmaiden budjettitasapainon saavuttamiseksi mikä on hyvä lähtökohta

puolison tuki on tärkeää

onneksi hallitus sentään lupaa satavuotiaalle suomelle lahjaksi uuden kansallispuiston

sitä odotellessa eun talousjärjestelmä romahtaisi

suositan lämpimästi merellistä helmeä porkkalaa uudeksi kansallispuistoksi

arvoisa puhemies

samaa sukupuolta olevien parien kohdalla isyysrahalle asetettu tavoite hoitovastuun jakamisesta vastasyntyneen hoidossa ei siis toteudu eikä vanhemmalla ole mahdollista olla kotona tukena synnytyksen jälkeen

tarvitaan parempaa talouden valvontaa säätelyä ja läpinäkyvyyttä

ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointia ei mainita lainkaan ja arveluttavaa on liitteen kirjaus vammaislakien yhdistämisen uudelleentarkastelusta

nythän rekisteröidyssä parisuhteessa on jo mahdollisuus jakaa vanhempainvapaata puolisoiden kesken ja myös isyysrahaa pitäisi jatkotyössä saattaa tällaiseen muotoon

tästä kriisistä on otettava opiksi

ohjelmassa on heikennyksiä esteettömyysmääräyksiin mikä heikentää myös vanhenevan väestön mahdollisuuksia asua omassa kodissaan

valiokuntahan on mietinnössänsä todennut että sosiaali ja terveysministeriö on asettanut työryhmän jonka tehtävänä on selvittää vanhempainvapaajärjestelmän laajemman uudistamisen mahdollisuudet ja jatkotyössä on olennaista saattaa erilaiset perheet tasa arvoiseen asemaan keskenään

isyysvapaalle pitäisi voida jäädä heti lapsen synnyttyä jos perhe niin toivoo

näinkö suomi nousuun

arvoisa puhemies

viimeksi kävin espoon työhönvalmennuskeskuksessa

sen pesulassa pestään päiväkotien pyykkejä

kädentaitopajalla tehdään taidetta ja käsitöitä

työpaikka on jokaiselle nuorelle maahanmuuttajalle ja vammaiselle tärkeä väline yhteiskuntaan integroitumisessa ja itsetunnon kasvattamisessa

tulee myös varmistaa että tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella tai sinne joutumisen uhan alla olevien henkilöiden terveydestä huolehditaan

työllistäminen on tämän hetken tärkeimpiä asioita

nuorisotyöttömyyden torjuntaa tulee jatkaa määrätietoisesti tukityöllistämällä tai takaamalla koulutuspaikka

vaikka nuorisotyöttömyyden kasvu on hellittänyt nuoret tarvitsevat työllistyäkseen edelleen erityisiä toimenpiteitä ja tukea

yritys ottaa työhön vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän joka on tietyn ajan työsuhteessa työpankkiin